toisin sanoen konkreettista kodinhoidollista apua kaipaaville perheille on ollut osan kunnista toimesta tarjolla vain lastensuojelulain alaista luonteeltaan psykososiaalista apua

yleensä iltapäivällä on myös sitten keskustelussa semmoinen osio joka on tavallaan debatti naisten ja miesten välillä tai naisten ja miesten kanssa jostakin yhteisestä teemasta esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta

jos perhe tarvitsee apua arjen paineissa esimerkiksi tilapäisessä lastenhoidossa vaikkapa sairaustapauksen johdosta ei ensimmäinen tarjolla oleva avunhakukanava saa olla lastensuojelu

arvoisa puhemies

lapsilisien indeksijäädytyksissä hallitus menee myös pahasti vikaan

meillähän on säännöissä pykälä joka muun muassa rohkaisee siihen että delegaatiossa on molempia sukupuolia edustettuina kokouksissa

hallitushan on perustellut pienimpien sosiaalietuuksien indeksikorotusta arvonlisäveron korotuksella

mihin ovat unohtuneet lapsiperheet

arvoisa puhemies

ipussa tehdään myös erilaisia selvityksiä asioista joilla on kytköksiä ipun työhön ja lisäksi se ylläpitää internetissä maailman parlamentteihin liittyviä tietokantoja sekä naispoliitikoiden toiminnasta kertovaa julkaisutietokantaa

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriö asetti huhtikuussa työryhmän jonka tehtävänä oli kartoittaa kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja tehdä asiasta esimerkiksi kehittämisehdotuksia

etenkin tämä naispoliitikkojen asema rooli kuinka paljon naiskansanedustajia ministereitä puhemiehiä maailmassa on on hyvin kysyttyä tavaraa aina alkuvuodesta

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään vaatejäristyksen yhdeksäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaantt

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asiat

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle neljäs viidettä kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon hyväksyttänee

ainakin hallituksen ja hallituspuolueitten kansanedustajien syksyisten kommenttien perusteella näin tehtäisiin siksi että tieto kulkisi ja kansalaisten osallistuminen paranisi

arvoisa herra puhemies

me emme vastusta vapaaehtoisia kuntaliitoksia niin kuin täällä on moneen kertaan sanottu kun ne tehdään perusteellisten selvitysten pohjalta todetaan että ne ovat kustannustehokkaita ja taataan kansalaisille kuntalaisille lähipalvelut

tosiaan metlan ja luontopalveluiden osalta kyseessä oli valtakunnallinen ja kaikkien puolueitten halu hoitaa tämä asia kuntoon mutta se koskettaa ilman muuta meitä myös etelä savossa merkittävästi

jos valtionosuuksia leikkaamalla tai vaikkapa kuntarahoituksen jakosuhteen muuttamisella vahvemman verotulopohjan kuntien hyväksi pakotetaan kuntaliitoksiin niin niitä tulee tapahtumaan

etelä savohan on metsätalouden merkittävää aluetta

punkaharjulla on metlan toimintaa ja lusto metsähallituksen luonnonvarayksikkö savonlinnassa metsäklusterin yritystoimintaa on seudulla ja niin edelleen

maataloutemme toimii tällä hetkelläkin keskellä rakennemuutosta

olen myös tyytyväinen siihen että indeksisuojan ulkopuolella olleet vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sekä päivärahat lapsilisät kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sidotaan kansaneläkeindeksiin maaliskuun alusta alkaen

ensi vuoden budjettiin on tulossa lisäys valtiovarainvaliokunnan johdosta hevostietokeskukselle pikkiriikkinen rahoitus

koska tällaisen rahoituksen sopiminen vuodesta toiseen ei tunnu muita kauheasti innostavan on mietittävä jatkossa varmasti sitä miten tätä rahoitusta voisi löytyä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

rakennemuutos on tapahtunut lyhyessä ajassa meidänkin maakunnassamme

toisaalta riittävät tilakoot takaavat laaja alaisen maatalouselinkeinon kannattavuuden tulevaisuudessa mutta juuri siitä syystä viljelijöiden työssäjaksamiseen tulisi kiinnittää riittävästi huomiota

lomituksen laatuun ja työterveyspalveluihin on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota

arvoisa puhemies

kuntoutus järjestetään ryhmämuotoisena muutamien päivien jaksoissa vuoden aikana

talouden elpyminen toki vahvistaa tulevina vuosina julkista taloutta

välijaksoille osallistujille räätälöidään oma henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma

ulkomaankaupassa käänne positiiviseen suuntaan on tapahtunut

työttömyysasteen nousu on ollut suhdannetilanteeseen nähden pienempää kuin ennusteissa

näitä ovat esimerkiksi kuntosavotta pohjois savossa maaseutuyrittäjien hyvinvointihanke kainuussa ja hyvinvoinnissa maaseudun voima hanke pohjois karjalassa

siksi onkin tärkeää että valtiokin tukee juuri sitä toimintaa jolla on merkitystä jokaiselle maaseudulla asuvalle ja myös sellaista toimintaa joka lisää yhteisöllisyyttä

arvoisa puhemies

selvää on että julkinen sektori tarvitsee apua haasteista selviämiseen

maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelusta on päästävä eroon tuottaahan maaseutu jo nyt koko muulle yhteiskunnalle palveluja ja tietenkin sitä puhdasta ruokaa

julkisen talouden sopeuttamisen keskeisiksi tavoitteiksi imf nosti eläkejärjestelmien terveyden ja vanhustenhuollon sekä kuntien talouden uudistamisen

ulkoasiainvaliokunta edellytti edellisessä turpomietinnössään laajan turvallisuuskäsityksen mukaan ottamista selontekoon jotta se täyttäisi kokonaisvaltaisen turvallisuusstrategian tuntomerkit joissa myös voimavarat tuodaan reilusti esiin

naiset rauha ja turvallisuus

tässä tarvittaisiin aika paljon yhteisesti työtä sen eteen että saataisiin naisia myös niihin neuvottelupöytiin sen jälkeen kun konfliktia aletaan tasoitella kohti demokraattisempaa yhteiskuntaa

millä tavalla nyt kun esimerkiksi rauhanvälitykseen ohjataan budjetissa varoja aiotaan ottaa huomioon tämä naisnäkökulma ja saada myös rauhanvälitykseen lisää naisia ainakin tarjolle

toinen asia

mitenkä tämä siviilikriisinhallinnan menojen leikkaus nyt sopii yksiin tämän kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehittämisen kanssa josta suomi on paljon puhunut

ulkoasiainvaliokunta tukee puolustusvaliokunnan kantaa että kokonaisturvallisuuden käsitteen omaksumisen myötä huoltovarmuuskysymyksiä tulisi tarkastella seuraavissa turpoissa perusteellisemmin

yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen on kansallisen turvallisuuden ensisijainen prioriteetti

arvoisa puhemies

tässä kun puhutaan nyt tästä eun lentoliikenteen päästödirektiivistä niin tietenkin yhdyn niihin puheenvuoroihin jotka sanovat että tavoitteena pitää olla se globaalipäästökauppa lentoliikenteen päästöille

nythän tosiaan niin kuin täällä on moneen kertaan sanottu vaarana on asiantuntijoiden kuulemisen mukaan että kotimaan reittejä joudutaan karsimaan

arvoisa herra puhemies

pidän myös tärkeänä että ulko ja turvallisuuspolitiikkaamme arvioidaan selontekomenettelyn lisäksi vuosittain käytävällä eduskuntakeskustelulla joka toteutuisi parhaiten pääministerin kerran vuodessa eduskunnalle antamalla katsauksella suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tavoitteista sekä toiminnasta kv järjestöissä

kankaanniemikin viittasi on täällä mukana että seurataan näitä säätelyn vaikutuksia ja ryhdytään sitten pikaisiin toimenpiteisiin jotta maakunnissa saadaan myös lentoliikenne säilymään ja sitä kautta turvataan sitä elinkeinotoimintaa teollisuutta mitä siellä on ja sitä kautta myös työpaikkoja

osa ihmisistä katsoo sitä vähän eri näkökulmasta kuin toiset ja varmasti maaseudulla elävät ja kaupunkilaiset saattavat katsoa vähän eri näkökulmista myös

arvoisa herra puhemies

pääministeri puhui tuosta integroidusta euroopasta

joku näkee metsän stressinhoitokeinona ja joku marjastuspaikkana ja toinen näkee siinä monta kiintokuutiota hyvää puuraaka ainetta

haluaisin tässä yhteydessä myös esittää kyllä kiitoksia liikenneministeri vehviläiselle siitä että hän kun tulee tuolta maakunnista ja käyttää itsekin maakuntalentokenttää on ymmärtänyt ihan hyvin näitä maakuntien tarpeita lentoliikenteen osalta liittyen erilaisiin maksuihin

työstä poissaoloaikaa myös työuran keskellä on siis vähennettävä ja tästäkin tietysti odotetaan nyt työmarkkinaosapuolten keinoja

keskustalle se on ollut merkittävä asia pitkän aikaa kestävä vihreä kasvu nyt tosiaan tämän biotalous termin alla

eli onko hallitus sitä mieltä että juuri tämä euroryhmä on juuri se ainoa ja oikea ja toimiva eurokokoonpano ei yhtään maata pois ei yhtään maata lisää

arvoisa puhemies

siksi työtunteja pitää saada lisää

kyllä se edelleenkin huolestuttaa kuinka tämä hallitus aikoo sitä vielä viimeisenä vuotenaan edistää

sukupolvenvaihdoksista

millä perusteella uskotte että uusista säännöistä sitten pidettäisiin tarkemmin kiinni kuin näistä jo tällä hetkellä sovituista säännöistä joista varsinkin isommat euromaat ensimmäisenä lipesivät

kyse on metlan ainoasta toimipaikasta joka on laajan ja monipuolisen tutkimusmetsäalueen välittömässä läheisyydessä ja se edustaa yksin koko pohjoista havumetsävyöhykettä euroopan kattavassa seitsemän tutkimusmetsäalueen verkostossa

arvoisa herra puhemies

tosiaan maaseudun neuvontapalveluissa maaseutukeskukset tekevät merkittävää työtä